arvoisa rouva puhemies

tietysti tässä yhteydessä täytyy myöskin aina mainita se että yhteiskunta ja yrityksetkään eivät ole yhtenäinen joukko ja toivottavasti tämän raamisopimuksen sisällä myös löytyy sitä joustavuutta että pystytään työpaikat säilyttämään yhteisesti sopimalla myöskin työpaikkojen sisällä

me olemme todellakin tämän eduskuntakauden tärkeimmän päätöksen edessä ja niin kuin laajalti on tiedossa tämä ydinvoimakysymys on omantunnon kysymys

kyllä ainakin henkilökohtaisesti itse mietin määritteleekö joku helsingin herra tai joku viranomainen sen koska on ihmisten hyvä käydä kaupassa vai onko itse asiassa se sekä kaupan alan yrittäjän että myöskin asiakkaan keskinäinen sopimus

mielestäni pääministeri asetti meille myöskin erittäin hyvän haasteen haasteen miettiä asioita miettiä ratkaisumalleja miten mennään eteenpäin

listaa on todellakin runsaasti ja sitten vielä kun kerrotaan sellaisia asioita että ei olla pienempiä äitiys isyys vanhem painrahaa tai takuueläkettä antamassa että juuri ne puuttuvat ja ne juuri on annettu

nämä toimet millä hallitus tähän raamisopimukseen osallistui ovat olleet aktivoitu misen suuntaan ja työelämän kehittämisen suuntaan laadullisia asioita enempikin kuin määrällisiä

katsoin opposition kommentteja ja tuntuu siltä että rakenteelliset verouudistukset ja tällainen veroelvytys olisivat aina pahasta

on aika hassu tilanne että kuusi kuukautta on saanut olla auki ja loput kuukaudet sitten kiinni ja ne nyt vaihtelevat eri kuukausina

kuitenkin jos katsotaan edellistä lamaa niin se yritysverotuksen uudistus mikä silloin tehtiin antoi yhtenä tärkeänä elementtinä meille mahdollisuuden nousta taas uudelleen jaloillemme

itse asiassa tämän taantuman aikana meillähän olisi nyt syytä yrittää löytää niitä uusia aitoja keinoja miten tämä suunta käännetään mutta tuntuu että tällä hetkellä ainoa opposition innovaatio ovat suuret veronkorotukset

erittäin tärkeää on se että mieluummin on todellakin lomautus kuin irtisanominen ja siinä suhteessa valtio teki oikean ratkaisun lomautuspäivärahojen rahoituksessa

silloin tulee tämä sata komitea esille että aina työnteko olisi kannattavampaa kuin työmarkkinoiden ulkopuolella oleminen

toivottavasti tämä johtaa siihen että työpaikalla mietitään monta kertaa ennen kuin siirrytään lomautuksista irtisanomisiin koska vaikka taloudellinen tilanne nyt onkin huononevaan suuntaan näyttää kansainvälisesti olevan niin jonakin hetkenä tarvitaan taas niitä resursseja työvoimaa myöskin uuteen kasvuun

teknologiapolitiikassa innovaatiopolitiikassa on nähty ja siitä on tutkimustuloksia että itse asiassa verotukselliset innovointilähteet ovat parempia kuin suorat tuet tällä hetkellä viimeisten tutkimusten mukaan

sen takia kysynkin pääministeriltä tai elinkeinoministeriltä missä vaiheessa tulee tämäntyylisiä verotuksellisia suuntaavia toimia rakenteellisia uudistuksia

toinen selkeä ennakoitava tieto on se että yhteiskunta on joka tapauksessa sähköistynyt vuosi vuodelta ja vaikka mitä puhutaan sähköautoista lämpöpumpuista vastaavasta niin joka tapauksessa näyttää että sähkönkulutus pidemmällä aikavälillä on kasvussa

toinen hyvä elementti oli että lähdettiin vastaan tulemaan myöskin tuloveroasteikoissa jolloin annettiin signaali siitä että työnteko on aina kannattavaa

ja mitkä olisivat nämä nopeat toimet esimerkiksi tänä kesänä kun yrityksillä on todella likvidiongelmia pk puolella olisiko sellainen esimerkiksi alvin maksatusten siirtäminen tai tämä carry back systeemi

kolmantena kysymyksenä nostan esiin tämän sovitellun työttömyysetuuden parantamisen ja sehän merkitsee todellakin tuhansille osa aikatyöntekijöille sosiaaliturvan ja työnteon parempaa yhteensovittamista eli on järkevämpää tehdä töitä ja on kannustavampaa tehdä töitä

olisin kysynyt ministeri pekkariselta siitä kun nyt keskusteltiin paljon tässä maakuntien liittojen ja valtion aluehallintoviranomaisten välisestä yhteistyöstä

oma tulkintani on se että varmasti kokonaisenergiankulutus tulevaisuudessa tulee vähenemään koska tehostetaan toimintaa mutta sähkön osuus tulee siinä kasvamaan

nyt näyttää edelleenkin että on selvä putkiohjaus kyseessä siinä suhteessa että eri ministeriöt haluavat omat tulosohjaussysteeminsä mikä tietysti hankaloittaa tällaista kokonaisnäkemyksen ottamista kun jokainen vääntää omaan suuntaansa

tässä oma toiveeni on myöskin se että pystyisimme todellakin löytämään myöskin työttömille ihmisille jotka ovat perustoimeentulon varassa sellaisen rakenteen että jokainen työpäivä olisi järkevä löydettäisiin tällainen ketju työpaikkoihin pidemmällä aikavälillä ja myöskin tästä työttömyydestä työpaikkaan

kun on tullut pääosin kriittisiä kannanottoja tietyiltä yrityksiltä myöskin minulle ja minä ymmärrän täysin heidän näkökulmansa on tullut myöskin toiseen suuntaan olevia kommentteja

larikka sanoi niin itä suomen kauppiaat ovat olleet närkästyneitä siitä että joka kerta täytyy pyytää poikkeuslupa että saa pitää liikettä auki silloin kun esimerkiksi venäläiset ostosturistit ovat käymässä

nyt on tietysti niin että vuorotellaan johtajuutta mutta kun on näin suuri uudistus kyseessä niin on aika haasteellinen kysymys se onko silloin löydettävissä tarpeeksi vahvaa johtajuutta mikäli tällainen vuorotteluperiaate on jatkossakin

voidaan olla ihan vakuuttuneita myöskin että mikäli kasvu jatkuu niissä maissa mistä suomeen tuodaan sähköä niin hetken päästä voi olla että sitä ei tuoda tai viedään johonkin muualle jolloin tuleekin se kysymys pitääkö meidän olla sähköomavarainen energiaomavarainen

nyt kun on tehty tämä raamisopimus niin toivotaan ja uskotaan että se johtaa myöskin siihen että työrauha säilyy jatkossa eli tämä lohko on turvattu eli ei tulisi mitään laittomia lakkoja ja vastaavia

mielestäni pitää ja ihan sama kysymys kuin tänään aikaisemmin puhuttiin

olen samalla linjalla siinä että nyt tarvitaan todellakin niitä konkreettisia ja aitoja uudistuksia

arvoisa herra puhemies

täällä perussuomalaisten välikysymyksessä sanotaan että ainoa pitkällä tähtäimellä kestävä tie on että kriisimaat laittavat hyvin päättäväisin toimin asioitaan uskottavalla tavalla kuntoon

jos jossain tilanteessa joudutaan myöskin viemään sähköä niin miten ihmeessä se voi olla maailman pahin juttu

todellakin paljon on puhuttu nyt maakuntien roolista tässä jatkossa ja ihan hienoa että ministeri korosti juuri sitä että nyt on keskitytty valtion aluehallinnon yhdistämiseen

nyt katsottaisiin sitten jatkoa miten tämä maakuntien rooli vahvistuisi ja kenties tulisi vielä lähemmäksi sitten tätä valtion aluehallintoa ja valtionhallintoa

niin kuin ministeri pekkarinen sanoi jos hiilivoimaa korvataan ydinvoimalla ja uusiutuvilla se merkitsee hiilidioksidipäästöjen vähenemistä

eikö se parempi malli ole kuitenkin se että ei jätetä yksin mutta annetaan tiukat ehdot kasvatetaan imfn roolia ja siirrytään sen evmn suuntaan joka on ensisijainen edunsaaja siinä tilanteessa jos tulee ongelmia

toivottavasti tämä tukisi kivijalkakauppaa ja tehtäisiin yhteisiä ideoita kivijalkakaupan kesken että ollaan tiettyinä sunnuntaina kaupunkien keskustoissa auki

samanlaista olen kuullut kuin edustaja kääriäinen että ennen kaikkea ministeriöt ovat keskustelleet aika paljon keskuskuntien kanssa verrattuna siihen että siinä olisi ollut mukana myöskin aina maakunnan liitto eli koko maakunta

tätä tietysti olisi hyvä myöskin täältä eduskunnan puolelta korostaa että olisi tärkeää että koko maakunta on mukana kaikissa näissä keskusteluissa ei ainakaan tehdä päätöksiä ennen kuin saadaan myöskin koko maakunnan mielipide

mainitsin jo aikaisemmin että perhesyistä esimerkiksi on täysin subjektiivinen oikeus henkilöillä ilmoittaa että he eivät tule sunnuntaina töihin

maailmalla on rahaa investointeihin jotka ovat järkeviä sekä ydinvoimainvestointeihin että myöskin uusiutuviin

sitten vielä edustaja korhoselle kun puhuttiin näistä rakennerahastoista

mikäli suomessa kehitetään sellaisia uusiutuvia energiantuotantotapoja jotka ovat kilpailukykyisiä ja järkeviä maailmalta löytyy siihen rahaa

nythän se olikin historiallinen tilaisuus kun ministeri vapaavuori antoi maakuntien liitoille vapaammat kädet katsoa ja sopia ne rahat ja siihen ei liittynytkään niin voimakkaasti keskushallinto

kysymys ei ole nollasummapelistä koska koko maailma on kiinnostunut siitä millä tavalla energia tuotetaan ja mitkä ovat ne uudet keinot millä se todellakin tehdään

en sano että tämä on helppo ratkaisu ja itsekin olen miettinyt ja punninnut mikä on lopullinen oikea vaihtoehto mutta kyllä tässä tilanteessa minä uskon mieluummin ihmisiin heidän toiveisiinsa

ehkä tässä nyt ollaan menossa hyvään suuntaan

uskon siihen että ihmiset ja kaupan yrittäjät pääsevät sopimukseen ennemmin kuin siihen että joku byrokraatti jossakin sanoo koska on hyvä toimia ja koska ei

mieluummin sanon että tehkää entistä parempia tuotteita energiatehokkaampia tuotteita viekää maailmalle tuokaa hyvinvointia ja tehdään se kilpailukykytausta kuntoon

kuten on sanottu kun esimerkiksi google tuli kymenlaaksoon se käyttää enempi energiaa kuin vastaava metsäteollisuuden yksikkö joka sieltä poistui

ei myöskään näytä olevan sellainen tilanne että uusi yritystoiminta käyttäisi jotenkin vähempi energiaa sitten

eli näittenkin perusteella voi tehdä jo johtopäätöksiä

minä käsitin että tässä keskustelussa joka on todella tärkeä keskustelu pitäisi luoda sellainen yhteinen kuva jossa kaikki ovat samalla puolella eikä tehtäisi nyt sitä että joku työntekijä ja työnantaja ovat vastakkain mutta silloin toisena puolena täytyy tehdä myöskin ne faktatilanteet

tässä on kuitenkin koko linjan ajan hallituksen toimesta etsitty parempia vaihtoehtoja niistä huonoista vaihtoehdoista joita euroopan finanssikriisin osalta on löydettävissä

ensinnäkin siellä sanotaan että maksuttomiksi säädetyistä palveluista ei lakiesityksen mukaan saa jäädä maksettavaa omavastuuta kun palvelu on määritelty maksuttomaksi

toisaalta myöskin puhutaan että vähävaraisilla on mahdollisuus korotettuun palvelusetelin arvoon ja niin kuin on sanottu tässä monta kertaa aina on vaihtoehtoinen mahdollisuus ottaa se julkinen palvelu ja kieltäytyä palvelusetelistä

kyllähän kaikkien meidän täytyy tunnustaa että mikäli olisimme antaneet rahoitusmarkkinoiden romahtaa se olisi merkinnyt myöskin talouden romahtamista ja toiseen talouden romahtamiseen meillä ei kerta kaikkiaan ole varaa

työvoimakustannus oli vain yhtenä tekijänä

nyt meidän pitäisi todellakin löytää sellaisia ratkaisuja että tämä kokonaisyksikkökustannushinta olisi järkevä ja sitten vielä niitä yrittäjyyselementtejä ja innovaatioelementtejä että pärjätään myöskin niillä tuotteilla

on hyvin monella eri kohtaa näitä mahdollisuuksia jotka estävät nämä teidän epäilemänne epätasa arvoiset mallit

minun mielestäni pitäisi nyt vähitellen meidän pystyä siirtymään samalle puolelle pöytää ja ruveta yhdessä katsomaan miten me saamme mahdollisimman laadukkaat hyvät sosiaali ja terveyspalvelut tänne suomeen

teidän täytyy oppositiossa myöskin myöntää se tilanne että hallituksen puolella on eurooppalaisessa mittakaavassa edustettu varsin tiukkaa linjaa oltu siinä rintamassa jossa ovat olleet myöskin saksa ja hollanti

on puhuttu automaattisista sanktioista on keskusteltu myöskin maiden vakuuksista nähty se tilanne että maiden vakuuksia on vaikea saada koska on myöskin muita lainanottajia jotka olisivat sitten korottaneet omia korkojaan

kyllä äskeisessä debatissa oli aika ihmeellinen kommentti esimerkiksi vasemmistoliiton puolelta se että toisaalta ei haluta antaa esimerkiksi kreikalle vakuuksia tai luototusta toisaalta kritisoidaan sitä että ollaan tiukkoja siinä että saataisiin se talous kuntoon

kuulostaa aika ristiriitaiselta näkökulmalta että ei haluta antaa mitään vakuuksia jotta ne pystyisivät saamaan talouden kuntoon mutta ei sitten myöskään saa sanoa että nyt teidän pitää pistää se talous kuntoon

kuulostaa aika epärehelliseltä toiminnalta

jatkossa olisi kuitenkin erittäin tärkeä jatkaa tätä analyyttistä linjaa ja katsoa sitä että siirrytään aidosti vakauden turvaamisesta kilpailukyvyn puoleen ja todellakin sitä olisin pääministeriltä halunnut kysyä mikä tilanne on näitten automaattisten sanktioiden osalta

nyt me katsomme vaan paljonko meillä on niitä vakuuksia tulevaisuudessa paljonko meillä olisi lainaa antaa mutta lainoihin liittyvät aina ne ehdot ja nämä automaattiset sanktiot mikäli ei noudateta niitä ehtoja

arvoisa puhemies

samalla tavalla täytyy kehua hallituksen toimenpiteitä tämän finanssikriisin ja talouskriisin osalta ja samoin myöskin ministeri pekkarisen omia toimenpiteitä hallinnonalalla

toinen kysymys liittyy siihen mikä on jatkossa kansainvälisen valuuttarahaston rooli koska itse näen sen erittäin hyvänä elementtinä ne ovat niitä tosi tarkkoja henkilöitä jotka vaativat ennen kuin rahaa luovutetaan

on ollut aivan erinomaista tämä finnveran ja myöskin muiden toimijoiden pääomittaminen antaen sillä tavalla mahdollisuuksia yrityksille jatkaa toimintoja

mitä tapahtuu mikä on ministeri pekkarisen käsitys kun esimerkiksi tänään tietyt yritysjohtajat soittivat allekirjoittaneelle ja sanoivat että ei ole kovin paljon kuitenkaan tapahtunut sitä että vielä olisi sanotaanko luotonantoa lisätty vaikka kaikki mahdollinen on tehty

kuulimme miten pääministeri juuri sanoi omassa puheenvuorossaan että työllisyys ja kilpailukyky eivät parane itsestään on tehtävä jotakin ja hallituksen pitää tehdä se oma roolinsa

ensinnäkin edustaja ihalaiselle

arvoisa puhemies

nyt täytyisi miettiä ennen kaikkea kuntapalvelupuolella sitä miten ne palvelut tuotetaan millä keinoilla saadaan näitä asioita

tämä taloudellinen taantuma mahdollistaa todellakin uusien palvelurakenteiden luomisen eikä vain listata monellako miljoonalla tehdään

siinä tietysti kaupalliset yhtiöt ovat kysyneet toimitaanko sillä tavalla markkinoilla että otetaan tämän tyylisiä tarjouksia vai pitäisikö toimia tämän yle veron puitteissa

toinen kysymys liittyy näihin tulevaisuuden hankkeisiin

pitäisikö meidän löytää niiden välillä kiistojen sijasta tällainen aito yhteistyö joka liittyy näihin laajakaistakysymyksiin mutta myöskin multicast lähetyksiin että ne hyväksyttäisiin eli molemmat antaisivat hiukan toisilleen periksi ja pääsisimme tietyllä tavalla aitoon tietoyhteiskuntaan ja yhteistyöhön nykyisen kiistelyn sijasta

arvoisa puhemies

tässä on paljon hyvää

tässä on edelleenkin tiettyjä asioita kehitettävä mutta oleellista on että se on nyt eduskuntakäsittelyssä ja saadaan mahdollisimman nopeasti eteenpäin että yliopistot pääsevät tekemään uudella mallilla töitä

tuntuu että nyt me olemme monissa keskusteluissa unohtaneet kokonaan miksi tähän uudistukseen lähdettiin menemään eteenpäin

uudistus halusi tehdä esimerkiksi sitä että lisätään yliopistojen autonomiaa uudistetaan hallintoja joustavoitetaan henkilöstöpolitiikkaa aktivoidaan yliopistoja luomaan omia menestysstrategioitaan

edustaja arhinmäelle voin ensin sanoa sen että kun ruotsi satsaa ja suomi joutuu valitettavasti leikkauksiin myöskin täällä koulutuspuolella niin se liittyy aika paljon myöskin siihen että ruotsissa on tehty tämä työmarkkinauudistus jo vuosia sitten ja työllisyysaste on korkeampi